saattohoitokoulutus on todettu hallitusohjelmassa tärkeäksi

ongelmina on kuitenkin nähty saattohoitoa koskevan opetuksen vähyys esimerkiksi perustutkintoon johtavassa sairaanhoitajakoulutuksessa sekä täydennyskoulutuksen puutteellisuus lyhytkestoisuus silloin kun sitä on järjestetty

pidän valiokunnan puheenjohtajan kommenttia siitä että perussuomalaisten tekemä vastalause olisi ollut keskeneräinen käsittämättömänä

mikä on tällä hetkellä saattohoitokoulutuksen tilanne suomessa ja onko aikomusta kenties lisätä saattohoitokoulutusta osaksi lähi ja sairaanhoitajien tutkintokoulutusta

sitten lisäksi kysyisin hoitajien lääkkeenmääräämiskoulutuksesta joka alkoi suomessa pari vuotta sitten hyvin mutta nyt on tyrehtymässä kun sosiaali ja terveysministeriö vähensi koulutuksen tukea

millä tavalla me voimme taata sen että tämä sadan hoitajan määrä vuodessa tavoitteena toteutuisi myös tulevaisuudessa

mutta se mitä minä haluan sanoa on se että kun suomi on nyt tähän ykn lapsen oikeuksien sopimukseen sitoutunut niin täällä on muutama kohta jotka haluan teille lukea

minä toivon että sillä että kiireessä ja valtavan suuren paineen alla pitää saada lyötyä laki valmiiksi emme tee karhunpalvelusta vaan teemme oikeasti sellaista lainsäädäntöä josta me kaikki voimme olla ylpeitä ja kantaa vastuuta

minä nostan hattua sivistysvaliokunnalle ja työ ja tasa arvovaliokunnalle että te olitte näin äärettömän rohkeita hallituksen edustajina myös siellä ja näitte että tämä laki ei todellakaan ole sellainen kuin sen kuuluisi olla

täytyy sanoa että kyllä minä jollakin tavalla tuon edustaja teuvo hakkaraisen sielunmaailman ymmärrän sillä todella paljon tulee yhteydenottoja ihmisiltä

nostatte esille vuosikertomuksesta kolme tärkeää asiaa

me olemme heränneet siihen että suomalainen nainen joutuu pohjoismaista ja eurooppalaista naista useammin väkivallan tai raiskauksen kohteeksi

me olemme heränneet siihen todellisuuteen nyt kun turvapaikanhakijat ovat tehneet näitä tekoja

ihmisten arkimaailman tunteminen on avainasemassa päätöksiä ja lakeja säädettäessä

ja minusta se on hälyttävää että meidän täytyy kokea tällaiset teot jotta me heräämme suomessa siihen että suomalainen nainen on ainoa maa jonka kanssa vallitsee yhteisymmärrys siitä että kautta aikojen kautta vuosien vuosikymmenien ollut väkivallan uhrina

puhun saattohoidosta

on uskomatonta että tällä vuosituhannella hoitajilta odotetaan edelleenkin kutsumusta suurta venymistä ylenpalttista nopeutta ja sitä että hoitaja kykenee tekemään työpäivänsä ilman ruoka kahvi tai jopa vessataukoa

tähän liittyy sitten vielä yhtään pysyvää yhteistyö harjoitusten muodossa eri aloilla ja meidän on todella tehtävä jotakin tälle asialle

hallitusohjelman mukaisesti tavoite on että suomi on maailman turvallisin maa asua yrittää ja tehdä työtä

tarkastuskertomus nostaa esille valtionhallinnon valtiosihteerijärjestelmän

kannan siitä suurta huolta että eivät kai nämä jo vähäiset saattohoitopaikat joita esimerkiksi iäkkäät ihmiset siinä viime hetkinä tarvitsevat ole katoamassa

valtiosihteerijärjestelmän tavoite oli selkeyttää ja keventää laajaksi paisunutta ministerien poliittista avustajakuntaa

ministeriö on vuosien saatossa paisunut kuin pullataikina sillä siellä on myös muita poliittisia avustajia valtiosihteerien ja erityisavustajien lisäksi

keskushallinnon uudistushanke kehu ja siihen nimetty parlamentaarinen työryhmä saa mietittäväkseen kuluvan vuoden aikana hallinnollisen toimintakulttuurin kehittämistä

kokonaiskustannusten kannalta on ensisijaista että turvapaikkaprosessi on riittävän resursoitu ja että se on toimiva

yksi hallituksen keskeisimmistä tavoitteista on työurien pidentäminen ja työllisyysasteen nostaminen

arvoisa puhemies

tarkastuskertomus nostaa esille yllättävän asian kuntoutuksesta jonka me päättäjät työnantajat ja myös kuntoutukseen osallistuvat olemme uskoneet olevan yksi tukimuoto työssäjaksamisessa työkyvyn ylläpidossa ja palautumisessa

turvapaikanhakijoiden määrän kasvusta aiheutuneiden tehtävien hoidosta riippumatta on olennaista säilyttää riittävä turvallisuuden taso myös poliisin muiden tehtävien osalta

muun muassa kaupan ala on kannattanut tätä hallituksen esitystä ja niin kannattavat myös perussuomalaiset

arvoisa puhemies

jos rangaistavaksi säädetyistä teoista tai laiminlyönneistä ei tosiasiassa seuraa rangaistusta on sääntelyn tehokkuuden kannalta tämä ongelmallista

sanktion välttämättömyydessä kysymys on siitä että kun aina on mahdollista ettei normin edellyttämä toiminta toteudu on varauduttava siihen mahdollisuuteen että normeja rikotaan

mutta voimme kustannusneutraalisti tällä vaalikaudella tehdä toimenpiteitä erityisesti huolestuttavaa on etenkin reserviläisiä voimme kutsua kertausharjoituksiin nykyistä kolmen kuukauden aikaa lyhyemmässä hiljaisuuteen ja pimentoon jäävä väkivalta jonka uhrina on iäkäs nainen

on varmasti syytä miettiä mitä tehdä toistuvasti rikoksia tekeville henkilöille jotka eivät sitten kanna vastuuta teostaan jättävät sakkonsa maksamatta tai toimivat toistuvasti tällä rikoksen tiellä

kyllä se on ihminen itse ja yhdeksi lisätavoitteeksi hallitus ja säästöohjelmaan sekä rakennepakettiin ja yleiseen keskusteluun tulisi ottaa suomalaisen elämäntaparemontin tai elintaparemontin käynnistäminen

kyllä varmasti voimme etsiä erilaisia keinoja millä tavalla me voimme näitä ihmisiä tukea ja auttaa mutta me näemme että tämä hallituksen esitys on kuitenkin hyvä ja se noudattaa sitä periaatetta että rikoksesta tulee seurata rangaistus ja sen kuuluu olla juuri näin

entä jos me menisimmekin sinne ihan juureen ja lähtisimme kysymään ihmiseltä itseltään ja ihminen uskaltaisi vastata ennen sitä suurta ja pimeää mustaa masennusta

ikäihmisten kohdalla väkivalta on tämän vaalikauden aikana selontekoprosesseissa katsottava tyypillisesti pitkäkestoista jopa vuosikymmeniä jatkuvaa ja iäkkäät naiset kertovat hyvin harvoin oma aloitteisesti parisuhteessaan kokemastaan väkivallasta

iäkkäälle ilmestynyt mustelma tai ruhje saatetaan tulkita virheellisesti vaikkapa kaatumisesta johtuvaksi mutta totuus voikin olla täysin toinen

antaako työsi sinulle iloa tunnetko tekeväsi tärkeää työtä

saatko koskaan kiitosta tekemästäsi työstä saatko koskaan kehuja

onko työpäiväsi fyysisesti ja psyykkisesti raskas

kuullaanko sinua

vielä yksi asia mikä nousi hyvin kertomuksesta esille ja mistä voisi puhua myös yleisemmin suomessa on tavoiteasetanta tavoitteiden asettaminen

tarvitsemme suomessa valtakunnallisia mutta myös ruohonjuuritasolla tapahtuvia kuntakohtaisia toimia jotta ikääntyneiden kohtaama väkivalta saadaan nostettua päivänvaloon

ne eivät ole realistisia niiden toteuttaminen on äärettömän vaikeaa ja toteutumista ei voida arvioida kuten arviointikertomuksessakin mainittiin

poliisin puuttuminen ja loistaminen poissaolollaan on ongelma josta viime viikolla saimme lukea lehdestä kun henkilö oli tehnyt ilmoituksen pikaisesta lastensuojelutarpeesta

tämähän ei ole vierasta tätä tapahtuu ihan niin valtion politiikassa ja eritoten kuntapolitiikassa mutta myös työelämässä jossa monesti asetetaan korkeita tavoitteita ja kärsijinä niiden tavoitteiden toteuttamisessa ovat sitten yöt

ja se on myös suomennettu pyrimme poliisi oli vastannut eioota mutta kertonut kuitenkin että tehtävä täyttää hälytystehtävän kriteerit mutta suomessa syntyy välillä tilanteita että tehtäviä joudutaan laittamaan tärkeysjärjestykseen ja kysyi näkeekö ministeri enää mitään

on päättynyt

eduskunta hyväksyy valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen

asia on loppuunkäsitelty pöydällepanoa varten esitellään päiväystyksen kahdeksas aasian puolemme nostellut tätä mietintö pannaan pöydälle yhdeksästoista toista kaksituhattaneljätoista pidettävään täysistuntoon hyväksyttäneen hyväksytty eduskunnan seuraava täysistuntoon keskiviikkona yhdeksästoista toista kaksituhattaneljätoista kello työntekijät

kiitos

mutsi puolustuspolitiikkaa koskien kysyisin ministeriltä sitä jos meidän täytyy pelätä miettiä ja pohtia sitä silloin kun me tarvitsemme poliisin paikalle saapumista että sitä johdonmukaista linjaa joka on

poliisia ei tulekaan niin se että poliisi tulee myöhässä voi olla silloin jo liian myöhäistä

eli resursseja sinne poliisiin tarvitaan edelleen jatkossa

missä vaiheessa se on menossa ja mitenkä se etenee ja onko odotettavissa että hanke todella onnistuneesti saadaan toteutettua

tiedän että ministeri maria guzenina richardson teette aidosti työtä vanhusten hyväksi myös espoossa missä kuntapolitiikassa toimimme

se on hieno asia

millä tavalla tulevaisuudessa kenties haiprota viedään yksityiselle palvelusektorille muun muassa vanhustenhoitoon

hyvät edustajat

täällä on käytetty todella hyviä puheenvuoroja ja olemme varmasti kaikki samaa mieltä että velaksi elämisen on loputtava ja sillä tiellä emme voi jatkaa

itse puhun sosiaali ja terveydenhuollon puolesta koska olen valiokunnan jäsen ja valiokuntavastaava ja senkin takia näen tärkeäksi nostaa näitä asioita esille

arvoisa herra puhemies

ihan simputtamisesta ei lakivaliokunnassa todellakaan ole ollut kyse elikkä pahoittelen puheenjohtaja anne holmlundille asiaa jos sellainen kuva tästä nyt tuli

siinä täytyy käydä läpi lainsäädäntöä

sitä pitää lukea pitää tehdä pykälämuutosesityksiä pitää tehdä oikeaan pohjaan tämä asia

elikkä siellä mitoitukset ovat nyt näin matalat ja se laatusuositus on se mitä luetaan opiskelijoiden keskuudessa sairaanhoito opistoissa mitä luetaan työpaikoilla mihin työsuojeluvaltuutetut luottamusmiehet kiinnittävät huomiota kun me puhumme hyvästä mitoituksesta

mutta perussuomalaiset ovat olleet kylmän viileitä ja kylmähermoisesti saaneet tämän vastalauseen tehtyä ja tosiaan asiasta äänestettiin lakivaliokunnassa senkin uhalla että koko ajan meille muistutettiin kuinka kiire tämän asian kanssa on ja te ette varmasti tätä ehdi saada valmiiksi

tietysti tällaiset heitot eivät tunnu mukavalta ensimmäisen kauden opposition edustajista koska tuntuu että luottamusta ei ole ensinkään

mutta oli niin tai näin ei meidän pitäisi sinne historiaan katsoa vaan meidän pitäisi tehdä kaikkemme kaikkien että me saisimme tämän terveydenhuoltosektorin vanhustenhoidon potilasturvallisuuden kaikki ne teemat mitä liittyy ihmisen hoitamiseen oikealle tolalle

kuten sanoin meillä on hyvä vastalause ja siihen on nostettu kolme tärkeintä pointtia esille

kuten keskustelussa täällä on käynyt ilmi monet hallituksen edustajatkin tätä vapaaehtoistyössä toimivien rikostaustojen selvittämistä pakollisena kannattaisivat

me olemme kuulleet valviran selvityksiä saamme varmasti jokainen erilaisilta hoitajaliitoilta postia sähköpostia jossa kerrotaan millainen tilanne suomessa on

se saattaa tulla oppositiosta

ja jälleen kerran toivotaan sitä että työ ja virkasuhteessa olevia koskeva laki ja vapaaehtoistyötä tekeviä koskeva laki yhdistetään koska se olisi kaikkein järkevintä ja se olisi kaikkein parasta

haluan kiittää omalta osaltani teitä kaikkia paikallaolijoita hyvästä keskustelusta ja myös lakivaliokunnan puheenjohtajaa anne holmlundia asian käsittelystä

holmlund on hoitanut puheenjohtajuuden erittäin hyvin ja antanut meille myös mahdollisuuden jättää oman vastalauseemme

hoitajamitoituksen taustallahan oli ajatus siitä että kun meillä on erilaisia yksiköitä niin jos siellä hoitopaikassa on joku asiakas potilas vanhus millä nimellä me heitä kutsummekaan joka tarvitsee vähemmän hoivaa niin se heikennys kohdistettaisiin sellaiseen henkilöön joka pärjää vaikkapa yhden hoitajan hoidettavana

mutta sitten kun me puhumme raskaasti hoidettavasta jos siellä yksikössä on vaikka sellainen halvaantunut ikääntynyt ihminen joka tarvitsee kahden ihmisen hoivapanoksen niin tietenkään siitä ei voida heikentää

eli tällaisia ajatuksia oli mutta kyllähän me kaikki hoitotyön konkarit me jotka olemme sen arjen nähneet niin lääkärit jotka ovat kohdanneet potilaita kuin myös hoitajat tiedämme että on hyvin epärealistista hakea säästöä sieltä missä ihmiset ovat hiljaisia eivät vaadi mitään tyytyvät siihen mitä heille annetaan

mikään ei ole niin kauhea tilanne kuin se että vanhan ihmisen käsi tulee sairaalasängyn ylitse ja anoo ja pyytää apua jos et ole sitä antamassa